ehkä on hyvä tästä kuitenkin pitää mittaluokat selvillä että hirvikannan rajoittamisella ja näillä yksityiskohdilla miten tätä metsästystä tässä kansallispuistossa säädellään ei kuitenkaan ole juurikaan tekemistä keskenään

tähän täytyy olla syynä se että olemme käyttäneet tänä vuonna määrärahoja työttömien ihmisten palvelemiseen itse asiassa ennätysmäärän

vaikeina aikoina täytyy tehdä erityisen paljon töitä sen puolesta että ihmiset voivat sanoa elävänsä oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa

ajattelen että hallituksen politiikassa erittäin olennainen linjaus on se että työttömän perusturvaa ja toimeentuloturvaa parannetaan tilanteessa jossa julkisia menoja leikataan

sen lisäksi toimimme sillä tavalla että pyrimme ennen kaikkea ehkäisemään työttömyyden pitkittymistä

vihreä eduskuntaryhmä on tyytyväinen että nämä tärkeät perusturvan korotukset on tehty jo hallituksen ensimmäisessä talousarviossa

kuten olette varmaan seuranneet sitä tutkimustietoa jota viime aikoinakin on julkaistu siitä sitä aika raakaa tutkimustietoa kuinka pitkän varjon itse asiassa työttömyys heittää sen kokeneisiin ihmisiin tämäkin tutkimus opettaa meille sen että on järkevää toimia mahdollisimman nopeasti pyrkiä siihen että työttömyysjaksot katkeavat niin nopeasti kuin mahdollista

kaikki tällaiset päätökset eivät ole helppoja eikä niiden tarvitsekaan olla mutta oikeudenmukaisia niidenkin päätösten tulee olla

uskon itse asiassa että niillä määrärahoilla jotka meillä nyt on käytössä pystymme palvelemaan työttömiä kaiken kaikkiaan mutta myös erityisesti pitkäaikaistyöttömiä sillä tavalla että tulemme tämän syksyn ja talven aikana näkemään sen että pitkäaikaistyöttömyyden kasvu selvästi hidastuu ja toivottavasti myös taittuu mahdollisimman nopeasti

mielestämme suomalaisten kannalta hyödyllisimpiä ja oikeudenmukaisimpia olisivat päätökset eläkejärjestelmän muokkaamisesta työurien pidentämiseksi

eläkejärjestelmän muokkaamisen lisäksi nostan esiin kaksi muuta kokonaisuutta joilla voimme vahvistaa talouden kestävyyttä oikeudenmukaisella ja inhimillisellä tavalla

meidän kannattaisi säästää yksityisen hoidon kelakorvauksista jotka eivät tällä hetkellä enää hyödytä hintansa edestä kansanterveyttä vaan näyttävät valuvan yksityisten yhtiöiden voittoihin joista aina ei edes makseta veroja

arvoisa puhemies

kehitysyhteistyö on tärkeä osa suomen ulkopolitiikkaa ja se on yksi keskeisimmistä osista meidän globaalia vastuutamme

kansainvälisen energiajärjestön iean tuoreimpien arvioiden mukaan meillä on enää muutama vuosi aikaa kääntää ilmastopolitiikan suunta

jos jätämme muutoksen tekemättä olemme loukussa arvaamattomien kielteisten muutosten ja vaikutusten kanssa sellaisten kielteisten vaikutusten jotka heikentävät ihmisten hyvinvointia työllisyyttä ja kykyä ratkoa talouden ongelmia

meidän pitää saada aikaiseksi käänne ilmastopolitiikassa aikana jolloin maailmanlaajuinen taloudellinen tilanne on poikkeuksellisen epävarma mutta meillä ei ole nyt aikaa odottaa suotuisampia taloudellisia suhdanteita

arvoisa puhemies

olisin kysynyt ministereiltä sitä että kun nyt juuri päättyneessä liman ilmastokokouksessa yksi näistä suurimmista pullonkauloista ja kompastuskivistä neuvotteluissa oli kysymys teollisuusmaiden historiallisesta vastuusta ja ilmastotoimien rahoituksesta niin millä tavalla suomi on nyt valmistautunut siihen että me omalta osaltamme yhdessä euroopan unionin kanssa voimme pariisin kokoukseen mennä sillä tavalla että myös nämä rahoituskysymykset saadaan ratkaistua

arvoisa puhemies

ydinvoiman kannattajat ovat liittäneet ydinvoimaan ison määrän haaveita ja tavoitteita

arvoisa puhemies

investointeja energiatehokkuuteen investointeja uusiutuviin energiamuotoihin ideoita tehdä asiat uudella tavalla vähähiilisesti järkevästi toisin

meillä kaikilla on ilo olla tekemässä suomen kannalta hyvin kauaskatseisia päätöksiä päätöksiä jotka tulevat vaikuttamaan ihmisten elämään vielä pitkän ajan jälkeen ja toivottavasti tästä eduskunnasta löytyy rohkeutta päätöksentekoon

on myös mielestäni hirveän hyvä että tämän keskustelun painopiste on pysynyt kotimaan kysymyksissä suomalaisten ihmisten palveluissa ja kotimaisessa talouspolitiikassa koska se kuitenkin on itse asiassa se tärkein asia mistä me päätämme

meillä on vaihtoehto me voimme tuottaa tämän hankkeen lupaaman sähkön nopeammin kotimaisemmin ja turvallisemmin

tartutaan siihen haaveeseen

mutta me tarvitsemme myös investointeja ja tällä hetkellä se kaikkein järkevin suunta josta uusi kasvu ja tuottavuus löytyvät on ilmastopolitiikan ratkaisujen löytäminen

ja vaikka perussuomalaiset yrittävät viedä keskustelua hieman hämärine salaliittoteoriaviittauksineen eurooppa politiikkaan niin on hyvä että emme siitä puhu jokaisessa keskustelussa tässä salissa

energiatehokkaampi eurooppa resurssitehokkaampi eurooppa on sellainen eurooppa joka pystyy taittamaan taantuman ja vastaamaan nousevien talouksien haasteeseen

arvoisa puhemies

millä tavalla ja millä ideoilla kuntauudistuksen valmistelussa pystymme löytämään uusia ja nykyistä parempia tapoja siihen että ihmiset voivat erilaisilla tavoilla osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja vaikuttamiseen omaa lähiympäristöään koskien

arvoisa puhemies

toinen kysymys pääministerille

tuliko minkäänlaista viestiä siitä miten tämän yhteiskunnan hyväosaiset pystyvät osallistumaan tähän vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ja taloudellisen vastuun kantamiseen

arvoisa puhemies

useat ekonomistit ovat ehdottaneet suomelle että meillä kiinteistöveron roolia veropohjassa kasvatettaisiin

etlan sixten korkman on tuonut keskusteluun myös mallin jolla kiinteistöveron korotusta voitaisiin helpottaa ikääntyneiden ihmisten osalta

haluaisin kysyä miten valtiovarainministeri näkee kiinteistöveron roolin jatkossa suomalaisten kuntien

arvoisa puhemies

olisin vielä palannut tähän ihan peruskysymykseen vaikka on selvää että tässä salissa on laaja yksimielisyys hyvin laaja yksimielisyys tämän operaation takana

ei tee mapit

tällä alueellahan on yksi ainoa sellainen metsästysseura jonka kaikki hirvenmetsästysalueet ovat tämän kansallispuiston sisällä ja kaikki muut metsästysseurat ovat sellaisia joilla on alueita myös tämän kansallispuiston ulkopuolella

meille annetun tiedon mukaan avustustyöntekijöitä kohtaan on ollut hyökkäyksiä siellä avustustyöntekijät ovat menettäneet henkensä

eli tällä operaatiolla pyritään saamaan aikaiseksi olosuhteet joissa sitten myös toteutuvat itse asiassa nuo aika isot apulupaukset humanitäärisestä avusta niin että ne todella voivat saavuttaa ne ihmiset joille apu on tarkoitettu

eli käytännössä näillä seuduilla kyllä pääsee metsästämään myös sellaiset ihmiset jotka eivät ole näiden kolmen kunnan asukkaita

ja on hyvä myös muistaa että tähän metsästykseen sinänsä voi osallistua esimerkiksi hirvenajoon silloinkin jos ei ole näiden kuntien asukas vaikka sitten olisi metsästysseuran jäsen

ministeri vapaavuori päätti oman puheenvuoronsa energiatehokkuuden ylistykseen ja tähän voi todellakin yhtyä

meillähän on valtavasti hyötyjä saavutettavissa energiatehokkuuden parantamisessa niin rakennusten energiatehokkuudessa teollisten prosessien energiatehokkuudessa kuin tehokkaan energiajärjestelmän luomisessa jossa kulutushuippujen tasaaminen tai esimerkiksi edustaja pirttilahden esiin ottamat kysymykset sähköautoista ovat osa ratkaisua

energiatehokkuuden parantaminen on taloudellisesti järkevin ja ympäristön kannalta paras tapa vähentää päästöjä

kaikissa parhaimmissakin energian tuotantomuodoissa on omat ongelmansa joten onnistumme ilmastotalkoissa nimenomaan silloin kun voimme tehostaa energian käyttöä kun voimme tehdä itsestämme vähemmän riippuvaisia erilaisista ongelmallisista energialähteistä

mielestäni ministeri vapaavuori ehkä ei aivan noudattanut omaa huoneentauluaan kun hän hyvin tarkasti pohdiskeli sitä että pöyry on nyt laskenut näin ja näin tästä metsäenergiasta

tässä valossa ei ehkä ole hirveän hyvä asia että euroopan unionissa tavoite uusiutuvan energian edistämisestä on sitova mutta tavoite energiatehokkuudesta ei ole

silloin myös uusiutuvan energian tavoitteet tulevat helpommiksi

itse olen sitä mieltä että näiden molempien tavoitteiden kannattaisi olla sitovia ja kannustan myös valtioneuvostoa harkitsemaan tämän kannan omaksumista

arvioin että tässä toissijaisuusmurehtimisessa olemme itse asiassa tekemisissä nimenomaan sen kanssa että tätä varsinaista ylätason tehokkuustavoitetta ei ole asetettu sitovaksi

jos meillä olisi täysin sitova unionin laajuinen energiatehokkuustavoite joka olisi sitten jyvitetty jäsenmaille niin meidän olisi helppo omaksua sellainen lähtökohta että energiatehokkuuden saavuttamisen keinot olisivat paljon vapaammin harkittavissa jäsenmaatasolla

näkökulmani on vain vähän toinen että kun ei ole päästy yksimielisyyteen näistä tavoitteista mikä on kunkin jäsenmaan oma tavoite niin nyt komissio esittää keinoista ikään kuin sitovia

ymmärrän komissiota siinä että kun poliittisesti kuitenkin on sitouduttu niin se haluaa todellakin varmistaa että näihin tehokkuustavoitteisiin päästään

itse ainakin arvioin että semmoinen lähestymistapa että meillä olisi maille jyvitetty nämä tehokkuustavoitteet ja sitten hieman vapaammin katsottaisiin millä keinoilla niitä saavutettaisiin voisi olla hyvä lähtökohta käsitellä näitä asioita

arvoisa puhemies

yksinyrittäjien talous ja sen yrityksen talous on tietenkin kokonaisuus jossa pienten palkkatulojen verotuksen kevennys osaltaan keventää tätä taloutta

olen tosi iloinen siitä että edustaja lindström perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa otti esiin aika isossa roolissa energiapolitiikan ja nimenomaan sen tavoitteen että myös meidän vaihtotaseemme kannalta meidän kannattaa vähentää muualta tuotujen fossiilisten polttoaineiden käyttöä

minun mielestäni meidän ehdottomasti kannattaa olla kiinnostuneita siitä mitä muut jäsenmaat tekevät eli emme voi lähestyä tätä koko kysymystä siten että tämä on täysin kansallisvaltioiden hallussa oleva asia

edustaja soini myös otti esille kivihiilen käytön

uskon että tästä yhden prosenttiyksikön kiristyksestä kun samaan aikaan palkkatulon verotus on keventynyt suomalaiset yksinyrittäjät selviävät hyvin

kun päästövähennystavoitteet tulevat tulevaisuudessakin olemaan koko unionin yhteisiä niin totta kai on meidän etumme huolehtia siitä että unionin eri jäsenmaat todella etenevät näissä energiatehokkuustavoitteissa että siellä on uskottavat ohjelmat energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseksi

olen tästä itse tosi helpottunut koska vihreiden tavoitteena totta kai on ollut se mikä näyttää nyt toteutuvan että kotimaisen uusiutuvan energian käyttö tällä hallituskaudella on suurempaa kuin aikaisemmin

tämän lisäksihän meillä on kokeiluna käytössä sekin järjestelmä jossa yksinyrittäjiä kannustetaan palkkaamaan ensimmäinen työntekijä

ja niin kuin pääministeri omassa puheessaan otti esiin nyt myös kehysriihessä tehtiin päätöksiä joilla hiili ensi vuoden alusta tulee kalliimmaksi ja se omalta osaltaan auttaa sitä kotimaisen energian käyttöä

lyhyesti nuorten osalta

uskon että nuoret enemmän miettivät sitä että he löytävät itselleen opiskelupaikan tai ensimmäisen työpaikan ja heille ei ole niin suurta merkitystä sillä onko se palkkatuettu työpaikka vai ehkä ihan tavallinen työpaikka

tämä kaikki taas yhdessä vaikuttaa siihen että kun meillä kotimainen kysyntä kasvaa uusiutuvassa energiassa yritykset tulevat parempaan kuntoon ja silloin myös niiden vientimahdollisuudet kasvavat

uskon että nuoret arvostavat hallituksen sitä politiikkaa että elvytyksellä on ylläpidetty olemassa olevia työpaikkoja luotu uusia työpaikkoja yhtä paljon kuin sitten näitä toimia joilla pyritään työvoimapoliittisilla toimenpiteillä löytämään nuorille työpaikka

tämä on tietenkin myös meidän helsinkiläisten päättäjien käsissä oleva asia mutta kaipaisimme tähän mielellään myös valtiovallan apua

yksi konkreettisista ja hyvin räikeistä esimerkeistä ukrainan demokratian ja talouden yhteen kietoutuneissa ongelmissa ovat nämä miljardit ja miljardit jotka ovat virranneet länteen

mitä hallitus voisi tehdä sen eteen että helsingissä ei enää tarvitsisi rakentaa ylikalliita autopaikkoja rasittamaan asuntojen hintoja

kannustan myös valtioneuvostoa niissä yhteyksissä kun tätä direktiiviä käsitellään esittämään uusia ja vaihtoehtoisia keinoja energiatehokkuuden parantamiseksi sillä jos samaan aikaan kritisoimme suomena joitain näitä esitettyjä keinoja niin uskon että kritiikkimme myös sitten menestyy paremmin jos meillä on esittää vaihtoehtoisia keinoja tilalle niin että emme vaikuta siltä että olisimme vesittämässä tätä itse energiatehokkuustavoitetta jonka tärkeyttä myös eduskunnan eri valiokunnat tässä yhteydessä alleviivaavat

arvoisa puhemies

ne ovat olleet esimerkiksi presidentin lähipiirin hallussa olevia varoja joita sitten on siirretty pois ukrainasta

olisin vielä pyytänyt pääministeriä arvioimaan sitä kysymystä jonka minä esitin ja jonka taisivat esittää ainakin edustajat modig ja kontula ja taisi olla edustaja kiurukin joka sitä pohdiskeli eli kysymystä siitä miten samaan aikaan pystymme huolehtimaan velvoitteistamme ilmastonmuutoksen torjumisessa ja millä tavalla sitten näemme nämä arktisen alueen hyödyntämismahdollisuudet

olisin kysynyt pääministeriltä millä tavalla nämä varat voivat näytellä roolia siinä kohtaa kun ukraina tarvitsee taloudellista apua ja tarvitsee maansa talouden jälleenrakentamista

arvoisa puhemies

olisin myös kysynyt millä tavalla euroopan unionin piirissä on keskusteltu siitä miten vastaisuudessa voisimme nopeammin ja aikaisemmin reagoida siihen jos jostakusta hyvin köyhästä maasta kuitenkin näyttää virtaavan euroopan unionin jäsenmaihin tai esimerkiksi sveitsiin miljarditolkulla rahaa samaan aikaan kun kyseisen maan talous ei kasva juuri lainkaan

täällä ainakin edustaja kiuru taisi myös ottaa esiin kävelyn ja pyöräilyn jotka itse asiassa ovat myös todella tärkeitä liikkumismuotoja

olisin myös kysynyt millä tavalla onko pääministerillä omassa työssään ja omien kontaktiensa ja tapaamistensa avulla kuinka paljon mahdollisuuksia edistää tämän strategian linjausta siitä että tämä pohjoisnapaa ympäröivä kansainvälinen merialue voitaisiin suojella

edustaja pekkarisella on tosi viekoitteleva tapa puhua mutta itse tästä päätösehdotuksesta kuitenkin ehdottaisin että valtioneuvosto kunnioittaa sitä mitä tässä suuren valiokunnan mietinnössä ehdotetaan päätökseksi

ne eivät liity ehkä niinkään metsäteollisuuteen mutta ihmisten tärkeissä arkisissa matkoissa niiden roolin soisi olevan nykyistä isompi

valitettavasti näyttää siltä että kävelyn ja pyöräilyn osuus tehdyistä matkoista on laskusuunnassa

tarkennan kysymystäni hieman siltä osin että on esitetty monia hyviä ehdotuksia siitä miten tieliikennelakia muuttamalla eli sääntöjä selkeyttämällä pyöräilyn asemaa voitaisiin vahvistaa ja pyöräily voitaisiin tehdä turvallisemmaksi ja lain muuttaminen olisi todella edullista liikenneinvestointia

mutta hirveän mielelläni olisin vielä tässä keskustelussa kuullut mitä ajatuksia energiatehokkuuden edistämisestä jo sovittujen toimenpiteiden lisäksi valtioneuvostossa on niitä joita varmasti täällä eduskunnassa kaikki kansanedustajat odottavat että kansallisessa politiikassa tullaan toteuttamaan ja toisaalta ne ovat varmasti niitä keinoja joita sitten suomi voi olla myös unionin tasolla esittämässä muille jäsenmaille

nythän on aika kiittää niitä poliitikkoja joilla oli rohkeutta viedä meidät euroopan unionin jäsenmaaksi koska jäsenyytemme unionissa piirtää paikkamme euroopan kartalla selvästi niin että venäjä ei voi pitää meitä oman etupiirinsä sisäpuolella olevana valtiona tuonelaihin ja taidosta ja

yhdeksäs ja

toivon että nämä asiat todella nyt sovitetaan yhteen ja samaan aikaan kun päätetään siitä mitä aiomme tehdä korjausvelalle niin sitten samoilla luvuilla ikään kuin vastataan sitten myös komissiolle

päinvastoin jokaisen hometalon jonka korjaamme totta kai silloin korjaamme myös energiatehokkaaksi ja korjausvelassahan on kysymys nimenomaan siitä että pääsisimme eroon julkisen sektorin epäterveellisistä rakennuksista

arvoisa puhemies

vaihtotaseen alijäämästä ja suomen ja euroopan energiapolitiikasta sitten kehitysyhteistyöstä siitä mikä on sitoumuksemme kansainvälisessä kehitysyhteistyössä ja arvoisa puhemies viimeiseksi lyhyesti nuorisotakuusta

koloveden kansallispuiston laajennus on todellakin erittäin hieno asia ja ympäristövaliokunnassa kun tätä lakiesitystä on käsitelty niin olemme ennen kaikkea iloinneet siitä että tämä arvokas kansallispuisto melkein kaksinkertaistaa pinta alansa

yksi tietenkin todella tärkeä asia on se että tämä kansallispuisto on yksi eteläisen suomen hiljaisimmista alueista

eli yksi tapa tuoda kansantalouteemme lisää työtä ja lisää hyvinvointia on nimenomaan se että korvaisimme tuontipolttoaineita fossiilisia polttoaineita kotimaisella uusiutuvalla energialla

nykypäivän ihmisellä ei välttämättä ole mahdollisuuksia päästä sellaiseen ympäristöön jossa on erittäin hiljaista

koloveden kansallispuisto tarjoaa tähän mahdollisuuden mistä varmasti johtuu myös se että tällä alueella ulkomaiset matkailijat ovat niin suuressa roolissa koska heille se on ehkä vielä ihmeellisempi kokemus kuin meille että jossain on aivan hiljaista

suomalaisessa keskustelussa hyvin usein valtaosa talouspoliittisista keskustelijoista pitää ympäristötavoitteita ja ympäristötavoitteiden tekemistä kunnianhimoisemmiksi haittana suomalaiselle teollisuudelle

äsken kyselytunnilla keskustelimme uhanalaisista kalalajeista ja on tietenkin hyvä asia että tämän puiston laajentaminen omalta osaltaan parantaa edellytyksiä suojella uhanalaista saimaannieriää

omasta mielestäni suomalaiselle teollisuudelle haitallista on ollut se että meillä ei ole ollut aina riittävän kunnianhimoisia ilmastotavoitteita tai riittävän kunnianhimoisia ympäristötavoitteita

saimaannorpan ja saukon kannalta tämä alue myöskin on arvokas ja jos ajatellaan vanhojen metsien suojelua ja eteläisen suomen metsiensuojeluohjelmaa metsoa niin myös koloveden kansallispuisto on yksi niistä alueista joilla metson kannalta on aivan arvokkaimpia alueita joten todella hienoa että tämä alue on laajentunut ja niin kuin monet muutkin valiokunnan jäsenet ovat täällä todenneet toivottavasti sitten myös ympäristöministeriössä ja metsähallituksessa tartutaan tähän valiokunnan ponteen jossa edellytetään vielä se että nahkiaissalon kohtuullisen pienen alueen osalta tätä edelleenlaajennusta selvitetään

tällä hetkellä hiilen hinta on poikkeuksellisen alhainen ja erityisesti tämän vuoden aikana myös suomessa kuten monessa muussakin euroopan maassa hiilen käyttö on lisääntynyt

tällä hetkellä olisi erittäin tärkeää että suomi yhtenä rintamana toimisi sen eteen että euroopassa voitaisiin tehdä pikaisia korjauksia päästökauppaan

suomen hallitus kannatti niin kutsuttua backloading esitystä osa suomalaisista europarlamentaarikoista taas tätä esitystä ei kannattanut

omasta mielestäni olisi ollut suomen etu että myös europarlamentaarikkomme olisivat tätä backloading esitystä tukeneet koska se olisi nostanut hiilen hintaa ja sitä kautta lisännyt kotimaisen energian kilpailukykyä

arvoisa puhemies

eteläisessä suomessa suojelualueet ovat niin pirstaleisia että minkä tahansa suojelualueen laajeneminen omalta osaltaan vahvistaa sitä että näiden alueiden kyky pitää yllä uhanalaista lajistoa paranee

ehkä laajemmin katsottuna mielestäni on hyvä kiinnittää huomiota siihen että nimenomaan uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden markkinat maailmalla kasvavat

arvoisa puhemies

ajattelin yrittää vastata edustaja viitamiehen puolesta koska hän ei oikeastaan mielestäni vastannut edustaja lehtomäen kysymykseen

meillä suomessa on mahdollisuuksia menestyä näillä aloilla mutta todennäköisesti menestymme sitä paremmin mitä enemmän meillä tehdään kotimarkkinoilla sellaisia poliittisia päätöksiä jotka edistävät uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta

yksi syy siihen miksi meillä on niin valtava määrä näitä nuoria joilla ei ole toisen asteen koulutusta itse asiassa yksi kaikkein isoimmista syistä on se että helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla missä nuoria ihmisiä on jo pitkään ollut paljon ei ole ollut riittävästi ammatillisen koulutuksen paikkoja

arvoisa puhemies

niin kuin tässä mietinnössäkin on todettu koloveden kansallispuiston merkitys aluetaloudelle on jo nyt kohtuullisen suuri ja tämän puiston laajennus antaa edellytyksiä edelleen kehittää paikallista yritystoimintaa joka hyötyy tästä kansallispuistosta

se epäilys riippumattomuuden vaarantumisesta mikä tässä nimenomaisessa talvivaara selvityksessä otettiin esille otettiin esille sen tähden että selvitysmiehet olivat ihmetelleet sitä että näin lukuisten kymmenien ja kymmenien huomautusten ja kehotusten jälkeen ei kuitenkaan viranomainen kertaakaan ollut käyttänyt lain suomaa hallintopakkoa